valtiovarainvaliokunnan mietinnössähän todetaan myöskin se että suomi on edellyttänyt vakuuksia ehtona tulevien rahoituspäätösten hyväksymiselle

tämä on siis suomen kanta ja ilokseni huomasin että se oli myös edustaja pekkarisen ja ilmeisesti myös keskustapuolueen kanta että pidetään kiinni vakuusvaatimuksista

ei voi olla oikein että tänä päivänäkin suomessa asuu jo henkilöitä jotka eivät maksa kotikuntaansa lainkaan veroa maksavat kevyttä pääomaveroa joka menee täysimääräisesti lyhentämättömänä valtion kassaan kunnan kassaan ei tule euroakaan

ei aikaakaan kun ravipelien verotus oli ankarampaa kuin raha automaattiyhdistyksen tai veikkaus pelien arpajaisverotaso

ei voi olla oikein että he kuitenkin käyttävät ja heillä on oikeus käyttää kunnallisia palveluja siinä kuin niilläkin jotka maksavat kuntaveroa

verotuksessa on paljon oikeudenmukaisuuskysymyksiä

tämä pääomaveron pieni korotus ei johda pääomakatoon eikä pakoon vaan hivenen tuo oikeudenmukaisuutta tämän hyvinvointivaltion rahoituspohjaan

tuolloin äänestettiin

he ovat siis arvioineet että tilanne on muuttunut

nyt oman ymmärrykseni mukaan tämä ajanostoprosessi on edennyt niin pitkälle että tämmöistä peruuttamisvaihdetta peruuttamismahdollisuutta ei juurikaan ole ja siksi meillä on tämä vakuusvaatimus pidettävä hengissä oltava sen kanssa mahdollisimman topakka

tämä on myös äärettömän vakava asia kaiken kaikkiaan ja siinä mielessä toivoisin että en itse syyllistyisi eikä kukaan muukaan siihen että tuhlaisimme aikaa ja energiaa toinen toistemme syyttelyyn

herra puhemies

erinomaisena veroasiantuntijana tunnettu ed

sasi taisi jotenkin erehtyä kun hän kuvaili että haja asutusalueilla verotusarvot ovat korkeampia sen tähden kun kunnallistekniikan rakentaminen on siellä kalliimpaa

sasi juuri päinvastoin

kaatopaikan lähettyvillä verotusarvot ovat huomattavasti matalampia kuin kaupunkien taajamien keskustoissa

nämä ongelmat ovat nimittäin jättikokoa ja nämä ovat meille kaikille yhteisiä

tässä mielessä kiinteistövero on ikään kuin piiloprogressiivinen verotusarvojen korkeuden vuoksi

minä uskon että poliittisesti tästä kyllä hyötyvät eniten ne jotka eivät ole vastuussa esimerkiksi hallitusohjelman toteuttamisesta tai hallitusvastuussa ylipäänsä varmasti sataa laariin mutta en häpeä sitä että tällaisena vaikeana aikana sosialidemokraatit profiloituvat vastuunkantajina

toivoisin että ministeri avaisi vähän sitä näkökulmaa millä tavalla hallituksen esitykset vaikuttavat ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentteihin tai opettajien jaksamiseen

sasin erinomaisen hyvästä puheenvuorosta tarkoittiko hän todella että logiikka kulkee näinpäin

silloin meidän puheemme leimattiin pelotteluksi vaikka me puhuimme tuolloin paljon pienemmin kirjaimin kuin esimerkiksi tänään täällä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ravi ryhmäpuheenvuorossa

mielestäni se kulkee päinvastoin että verotusarvojen korkeasta arvosta johtuen taajamien keskustassa verot ovat korkeampia ja haja asutusalueilla tai jossain syrjäisessä paikassa käytin esimerkkinä kaatopaikan läheisyyttä verotusarvot ovat hyvin matalat ja silloin kiinteistöverokin on matala

korostan opettajien roolia ja heidän jaksamistaan sillä kymmenen vuoden ammattikoulukokemuksella olin siellä talouspäällikkönä en opettajana toteaisin että yksikään laite ei korvaa hyvää opettajaa

olemme tehneet niin aikaisemminkin ja joskus varmaan sitten maksaneet siitä poliittisesti hintaa niin että ihmiset eivät ole meille seuraavissa vaaleissa sitten luottamustaan entisessä määrin antaneet mutta me olemme myöskin vahvasti isänmaan asialla

opettaja on kaikkein ratkaisevin

hallitus on ottanut paljon opposition esityksiä erityisen paljon sosialidemokraattien esityksiä esimerkiksi liikenneministeriön ympäristöministeriön pääluokissa

koen riskinä myös sen että jos murrosikäisten nuorten koulumatkat pitenevät niin kyllä nimenomaan heikoimpien oppilaiden opiskelumotivaatio laskee oleellisesti

mitä tulee etäopiskeluun ja sen toimivuuteen en jaksa siihen uskoa opintotuloksia parantavana tekijänä

pelkään että se huonontaa tuloksia

me yritimme silloin vaikuttaa että olisi tehty maltillisia palkkaratkaisuja

sitten tästä elvytyksestä

suuri kysymys tässä on tämä vakausohjelma

tiusanen täällä toi esiin lainaten suoraan hallitusohjelmaa

jos hallituksen aitiossa olisi yksikin ministeri niin kysyisin hallitukselta onko hallitus nyt ryhtymässä niihin menoleikkauksiin niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattu kun kriittinen raja on alitettu vai onko hallitus muuttamassa hallitusohjelmaa muuttamassa siis omaa ohjelmaansa niin että voidaan sukeltaa vähän syvemmälle

ministeri vehviläinen eikö vähät liikenteen määrärahat tulisi sijoittaa tehokkaasti ja tuottavasti

vaikka tämä sali ja tämä istunto ei ole alkuunkaan oikea paikka arvioida saatikka arvostella puhemiehen toimintaa niin yhdyn kyllä ed

akaan penttilän luonnehdintaan miten hän puheenvuoronsa loppuosassa luonnehti puhemiehen vaikeata roolia ja tapaa tehdä työtä

osasitte ne ajatukset niin nätisti kertoa että niihin lämpimästi mielelläni yhdyn

vielä muutama sana hallinnon uudistamisesta

siinähän ratkaisevaa on johdon asenne ja esimerkki ja näin isossa talossa on jatkuva tarve kehittää talon toimintoja kehittää yhtä lailla johtamismenetelmiä

olkoon johtaja minkä näköinen tahansa hän aina antaa kasvot sille toiminnalle

tässä mielessä kannustaisin uudistamaan ja kehittämään talon hallintoa ja sillä tavalla että johto siihen yksituumaisesti myös sitoutuu

tässä talossa on mappikaupalla sääntöjä ihan talon sisäiseen käyttöön

en puhua laeista ja asetuksista vaan säännöistä kansliatoimikunnan päätöksistä vino pino mutta niiden noudattamisen suhteen käytännöt vaihtelevat ja niistä heijastuu monasti myös se että ihmiset kokevat tulleensa huonosti kohdelluiksi

kiinnitän huomiota vielä siihen että portugali paketista oli sovittu aivan niin kuin täällä esimerkiksi edustaja johannes koskinen on aikaisemmin maininnut

sosialidemokraattien ja kokoomuksen sopimus oli käänteentekevä jatkoa ajatellen ja toivoisin että ministeri katainen vaivautuisi meille kertomaan mitä uutta se sopimus toi aikaisempaan menoon verrattuna ja miten nämä ehtoja koskevat asiat ovat edenneet tuliko ensin kana vai muna suhteessa siihen kuka teki muistion vai sopivatko puolueitten edustajat ensin jotain jotta saataisiin joku selvyys siihen miten tämä prosessi on tähän asti mennyt

me sosialidemokraatit ennen vaaleja lukemattomissa puheenvuoroissamme vaadimme aina sijoittajavastuuta

meidän on aika vaikea vastustaa jos me saamme sen läpi mitä me olemme kuukausitolkulla vaatineet

puhemies

henkilökohtaisesti asetan tavoitteeksi työllisyyden toimeentulon suomen kilpailukyvyn ja sitten tietysti kaikki ympäristöpolitiikkaan liittyvät tavoitteet

herra puhemies

tästä talouslamasta ei voi syyttää suomen hallitusta

sen sijaan hallitusta tulee arvioida ja voi myös arvostella minkälaisella keinolla se on reagoinut tähän lamaan joka siis koskee reaalitaloutta

globaalina ilmiönä se koski finanssimaailmaa ja rahan liikkeitä ja rahoituskuvioita mutta meille näin vientiriippuvaiselle maalle tämä reaalitalouden vanteelle lyöminen on varmaan keskimääräistä rankempaa

siinä se miljoonan ero on

kallis äsken sanoi että meillä on paljon yhteisiä näkemyksiä veropolitiikassa koskien nimenomaan esimerkiksi rahan spekulatiivisia liikkeitä niin kuin rahalla pelaamista

viimeksi ennen tätä lamaa poistettiin pörssikaupan elvyttämiseksi silloinen leimavero joka oli ed

se poistettiin

siinä ajassa se olisi ollut järkevää säätää määräaikaisena ja palata sitten normaaliin elämään kun lama on ohi

heillä on tavoitteena että sellaiset henkilöt joilla on yli puolen miljoonan euron varallisuus maksaisivat ylimääräistä veroa he itse vaativat

siinä on jotakin talvisodan henkeä lainattu meiltä heille

sen sijaan tämä esitys on mielestäni huono ja sitä on voitava arvostella myös hallituspuolueiden edustajien toimesta

tässä olisi mallia

tämä on yksi esimerkki siitä miten ja millä periaatteella julkisten palvelujen yksityistäminen toimii ja etenee tässä yhteiskunnassa

tässä ei ole talvisodan henkeä

totta kai tämä on myös onnetonta niitten työntekijöitten kohdalta jotka tässä toimenpiteitten kohteeksi joutuvat ja joitten leivästä on kysymys

laatu tai muut sellaiset tekijät jäävät tämän voiton tavoittelun rinnalla taka alalle

tämä ohjaa tietysti osakeyhtiömuotoisen toiminnan jokapäiväistä elämää olkoonkin että tässä on yksi omistaja eli valtio

olen huolestunut tästä tilanteesta senkin vuoksi että ei aikaakaan kun olin kuulemassa miten yrittäjäjärjestöt kokouksessaan vaativat kaikkien julkisten palvelujen lainaan verbiä alistamista kilpailulle

keskityn enemmänkin tänne hallinnon puolelle koska uskon ja luotan siihen että kirjanpito on osattu viimeisen päälle hyvin hoitaa

se ei ole mennyt kulutukseen se ei ole vaikuttanut kotimaiseen kysyntään eikä parantanut työllisyyttä

ainoa tällainen vähän poikittainen sana liittyy siihen palautteeseen mitä eri tahoilta olen saanut koskien atk palveluja

tässä ollaan ottamassa jälleen yksi askel mielestäni väärään suuntaan

eli korostan vielä lopuksi sitä että tähän talouslamaan näihin talkoisiin kun joka neljäs valtion budjettiin otettava euro on jo lainaeuro pitää saada kaikki mukaan ja ennen kaikkea sellaiset tahot joilla on maksukykyä

minä luotan suomalaisiin julkisiin hyvinvointipalveluihin

ne peruspalvelut toimivat äärettömän huonosti kilpailun kohteena ja yksityisen bisneksen teon välikappaleena niin kuin me nyt olemme viime päivinä nähneet vaikka terveydenhuoltoalalla miljardiluokan asioita

erikoisesti kansanedustajien avustajat vaikeroivat että he eivät pysty auttamaan edustajaansa he eivät pysty tekemään töitään maakunnassa